vaikka olisi kuinka hyvin rakennettu jos kiinteistönpito ei ole kunnossa niin eipä siitä hyvästä rakentamisestakaan kovin paljon iloa ole

jos syksyisin ei vaivauduta kiipeämään kerrostalojen katolle ottamaan havunneulaset pois kattokaivoista niin että se patoaa veden sinne kun pakkaset tulevat niin aivan varmasti se vesi menee sitten sieltä katolta jonnekin ja se menee rakenteisiin ja sen jälkeen saadaan ihan rauhassa keskustella homeongelmista kuten kuusta ja hanhenmaksasta ikuisesti ja ainiaasti ilman lopullista parannusta

tietysti en itsekään ole täysin vakuuttunut siitä että yhteisöveron alennuksella saavutettaisiin mitään ratkaisevaa mutta voi olla että saavutetaan

ihan mielelläni kuulisin erilaisia muita vaihtoehtoja siitä millä tavalla suomalaista vientiteollisuutta voitaisiin edistää niin että suomen vienti kasvaisi koska koko tämän apparaatin rahoitus on kiinni siitä että saamme verotulot aidosti kasvamaan

energiansäästöstä sen verran että se on tietysti ihan hyvä asia että sitä kaikkialla edistetään mutta jossain vaiheessa sopisi ryhtyä tietysti miettimäänkin niitä kustannushyöty suhteita

arvoisa puhemies

en tiedä onko suomessa kukaan muu tehnyt oikein selvitystä siitä onko niistä mitään hyötyä kuin itse aiemmin johtamani vuokrataloyhtiö

tarkastusvaliokunta täyttää tässä perustuslain säätämää tehtävää

sen vuoksi se ei ota kantaa siihen pitäisikö tämän ervvn syytesuojaa heikentää tai tehdä sitä mitä edustaja saarakkala täällä vaati

asko seljavaara sanoi että työmarkkinajärjestöt ovat taas päättäneet

valiokunta on koko toimintansa ajan tehnyt vain yksimielisiä päätöksiä juuri siitä syystä että tarkastusvaliokunta ensisijaisesti tarkastaa sitä mitä on tehty ja yrittää pitää huolta siitä että ne päätökset ovat oikeita ja lainmukaisia

nyt kuitenkin suomen eduskunta päättää lainsäädännöstä kuten perustuslaki edellyttää

tämä on nyt vähän ikävästi sanottu mutta sanonpa nyt kuitenkin

valiokunnan puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan kertoi mikä on vallitseva todellisuus ja niinpä minäkin nyt olen kuudetta kertaa pitämässä täällä tämän saman puheen jonka aloitin jo viime vuosituhannella

on tietysti sinänsä hyvä että hissit nyt voidaan tehdä muuten kuin yksimielisellä päätöksenteolla

mutta samalla tarkastusvaliokunta tietenkin tekee niistä havainnoista joita se on tehnyt myöskin johtopäätöksiä ja on esittänyt tässä erinäisiä asioita huomioon otettavaksi

ylipäätäänkin tämän lakiesityksen keskeisin anti on siinä että päätöksenteko ei jää yhdestä änkyrästä kiinni yhtiökokouksissa ja sitä tietä eteenpäin järkeä käyttäen ja asukkaitten eduista lähtien heidän parhaakseen tästä kyllä vielä jatkossa ihan hyvä tulee

toivottavasti hallitus sata komitea tai joku muu orgaani tässä maassa saa aikaiseksi sen että tämä sanoisinko nyt kansalaisten ajattelukyvyn kannalta eduskunnan ja koko suomalaisen lainsäädäntöjärjestelmän ja sosiaaliturvan häpeätahra saadaan poistettua

se vivutuskin edustaja pekkarinen on jopa mainittu tässä mietinnössä

nyt kun näyttää siltä että tämän kehityksen tuloksena joko euro hajoaa tai ajaudutaan väistämättä kohti liittovaltiokehitystä on entistä tärkeämpää että ne tiedot joita sen kehityksen joko hillitsemiseksi tai edistämiseksi mitä nyt poliittisesti päätetäänkin ovat oikeita ja siitä tarkastusvaliokunta jatkossakin yrittää pitää huolta

tämmöinen yksityisen voiton tavoitteluun pyrkivä pinnistys isännöitsijöitten urakoitsijoitten suunnittelijoitten ja kaiken muun pyhän nelinäisyyden kesken pitää saada kuriin ja sitten asukkaillekin jää jotain positiivista

ehkä ongelmana kuitenkin on se että kun ara hankkeet vaativat siinä määrin voimallista rahallista satsausta niin se kynnyksen ylittäminen tilanteessa jossa varmuutta riittävästä vuokralaisten tarjonnasta ei ole ehkä sitten osaltaan hillitsee kuntien ja mahdollisten yksittäisten aravakelpoisten rakennuttajien liikkeellelähtöä siellä suurten kasvukeskusten ulkopuolella

siitähän tässä on kysymys että tätä ongelmaa ei ratkaista kertalinttuulla vaan edetään sopien pikkuhiljaa eteenpäin

mutta siinä on tietenkin toisaalta sitten se että tässäkin kuten monessa muussa asiassa tämä kierre voi kulkea kahteen suuntaan

ministeri totesi että uudellamaalla tilanne on ollut niin paljon parempi kuin savossa ja karjalassa ja kun nyt nämä yhdistetään niin tilanne paranee

jos asuntoja jää tyhjäksi sen takia että ne asunnot eivät ole haluttavia tai että vuokrat ovat liian korkeita niin sitten ne asunnot jäävät tyhjilleen mistä seuraa että jäljelle jääneitten asukkaitten pitäisi normaalin omakustannusperiaatteen mukaan sitten maksaa ne jolloin vuokrat nousevat entisestään ja se kiihdyttää sitä väärään suuntaan

suomessa koko sosiaaliturva ja koko tämä pohjoismainen järjestelmä on rakennettu pitkälti sen varaan että siitä on yhteisesti kolmikantaisesti sovittu ja jos joku osoittaa että se on ollut huono järjestelmä niin ihan mielelläni kuuntelen mutta en oikein jaksa uskoa että perusteita löytyy

se säilyy ennallaan sen dominanssi säilyy yhä edelleen

totta kai meillä on nyt parempi esitys kuin aiemmin tai nyt voimassa oleva laki mutta meillä on huonompi esitys kuin jo kertaalleen täällä hyväksytty laki

ehkä selitys ei ole ihan näin yksinkertainen

tässä salissa on kovin vähän edustajia jotka oltuaan sekä hallituksessa että oppositiossa eivät olisi jossain vaiheessa vastustaneet tai puolustaneet tai tehneet molempia taitetun indeksin osalta

home ei kasva ilman vettä ja kun kannatan edustaja anttilaa siinä että nämä ongelmat pitää mieluummin estää kuin sitten korjata niitä mikä on paljon hankalampaa niin ne voidaan estää estämällä veden pääsy rakenteisiin

siinä suhteellisuus toteutui sillä tavoin että ne edustajat jotka aidosti saivat eniten ääniä tulivat myöskin valituiksi kaikki puolueet saivat oikean osuuden

sen takia tarvitaan myöskin näitten purkamisakordien estämiseksi sitä että niissä kunnissa tapahtuu jotain muuta ja ennen kaikkea tapahtuu elinkeinopolitiikassa

sairaat äidit vammaiset ja opiskelijatkin joissain tapauksissa tuntevat suurta solidaarisuutta työssä olevia kohtaan siitä syystä että työssä olevat joutuvat maksamaan työeläkemaksua ja sairausvakuutusmaksua

täytyy yhtyä edustajien satonen ja mustajärvi täällä sanomaan työvoimatoimistoista

kansanvallan kannalta voi tietysti kysyä että kun se työryhmä luultavasti saa jotain aikaiseksikin ja eduskunta ei ole kovista toripuheista huolimatta saanut koskaan vaalien jälkeenkään ja suurten vaalivoittojenkaan jälkeen mitään aikaan niin mitä tapahtuu

tapahtuu toki paremmin kuin voimassa olevan lain aikana mutta huonommin jos verrataan siihen mitä olisi tapahtunut jos täällä kertaalleen hyväksytty ja sittemmin hylätty laki olisi tullut voimaan

mutta tämä on kokonaisuus eikä ole kysymys pelkästään siitä

puolen tunnin päästä pitäisi mennä kuuluisan sote työryhmän ensimmäiseen kokoukseen tämäkin liittyy tähän kokonaisuuteen

valtion tuottavuusohjelma ja kaikki ne ohjelmat jotka sitä ovat seuranneetkin erilaisilla hienoilla nimillä tosin yksihän niitä taitaa vain olla mutta kuitenkin ovat ehkä joiltain osin perustellustikin ajaneet siihen että te toimistojen määrä on laskenut

tämän solidaarisuuden ilmauksena he joutuvat luopumaan osasta niistä etuuksista jotka syntyvät siitä että he eivät voi olla työssä

onko sinne pihtiputaan koulun katolle johon täällä edustaja kalmari viittasi se kiinteistönhoitaja kiivennyt joka syksy ottamaan ne lehdet pois sieltä kattokaivoista

niissä kunnissa pitää olla riittävästi palveluita että siellä on riittävästi ihmisiä että siellä jo oleviin tai sinne rakennettaviin vuokra asuntoihin riittää pysyvästi asukkaita koska se on ainoa keino jolla oikeasti niitten talous pystytään turvaamaan

puhutaan ihan eri asioista

siis ongelma todennäköisesti on jos edustajat enemmistönä kirjoittavat nimensä ja aloite ei toteudu

on äärimmäisen huolestuttavaa jos hieno työeläkejärjestelmämme tai luottamus ihmisten keskuudessa murentuu yritysten palveluksessa olevien johtajien sanoisinko nyt ahneuteen

tosiasia kuitenkin on että nämä solidaarisuutta osoittavat etuisuuksien saajat tarvitsisivat merkittävästi enemmän sitä etuutta jota heiltä leikataan ikään kuin solidaarisuutena

kaikki tiedämme että hyvä syy taitetun indeksin osalta siihen on se että maksajia eivät ole veronmaksajat vaan ne ovat työnantajat ja työntekijät jotka sen taitetun indeksin korotuksenkin maksavat

voi olla että yhdessä te toimistossa asiat muodollisesti pystytään hoitamaan hyvin ja ehkä tehokkaastikin mutta se on aivan varmaa että alueellinen tuntemus heikkenee

tämä tuottavuusohjelma johtaa osaltaan jopa siihen että tuottavuus monilla aloilla heikkenee koska ihmisten selkänahastakaan ei voida repiä mitä tahansa

edustaja zyskowicz kyseli paheksumisen perään siitä että tämä kaveri joka siis esiintyi lehdistössä ja kehui saaneensa sosiaaliturvaa tekemättä mitään aiheuttaako se närkästystä

kun nyt olette ottanut tiukan kannan tähän tähänastiseen kolmikantaiseen näkemykseen niin pitääkö se sisällään myöskin kannan siihen että näitten johtajien sidonnaisuuksia voitaisiin avata vähän laajemmalti sen lisäksi tietenkin että tämä kysymys tästä palkkatasosta joka on nyt noussut tähän ikään kuin keskustelun keskiöön tulee hoidetuksi

no eihän tässä mistään solidaarisuudesta kyse ole

mutta siitä huolimatta ei kuitenkaan niin voi sanoa ettei aloitteella sinänsä olisi merkitystä

kokonaistuottavuutta me tarvitsemme

kysymyshän on vain siitä mitä me täällä oikeasti tahdomme mitä hallitukset tahtovat ja jos hallitus ei tahdo sitä mitä kansa tahtoo niin kansa ehkä vaihtaa hallituksen

vastuun pitää olla rakennuttajalla ainakin isoilla rakennuttajilla

silloin kun edustaja vehviläisen puheenvuoro käsitteli hallituspuolueitten edustajien käyttäytymistä salissa ja valiokunnassa siinä yhteydessä hän mainitsi myöskin nimeni

kyllähän se tietenkin aiheuttaa mutta ehkä olisi kannattanut siinä yhteydessä tutkia mistä oli kysymys

vain sillä tavalla tämä homma pysyy jossain järjestyksessä

nyt siihen olisi ollut mahdollisuus myöskin sillä tavoin että perussuomalaiset ja edustaja tuupainen olisivat päässeet poistamaan taitettua indeksiä jo säätytalolle tässä vaiheessa mutta jostain syystä te ette halunneet

sitä voi kutsua ehkä jo väärinkäytökseksikin tai ainakin siivellä elämiseksi mutta se olisi loppunut siihen paikkaan kun hänelle olisi tehty ensimmäinen työtarjous työvoimatoimistosta

toinen asia mikä siihen liittyy on se työ joka te toimistojen ja samoin myöskin työ ja elinkeinokeskusten työntekijöitten olisi pitänyt pystyä tekemään kun tehtävien määrä on koko ajan lisääntynyt

vastauspuheenvuoroni on kovin lyhyt

mutta kun tässä on kysymys hallituksen esityksestä niin näin tässä mennään

höpö höpö

sen jälkeen hän ei olisi sitä työttömyysturvaa saanut tai hän ei olisi saanut myöskään sitä toimeentulotuen asumislisää jonka hän sai sen takia että helsingissä asumiskustannukset ovat niin korkeita

ei ole sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan äskeiseen puheenvuoroon enää paljon lisättävää siitä pois otettavaa taikka siinä muutettavaa

minusta ed

yhtenä esimerkkinä otan nyt vaikkapa työllistämissuunnitelmat jotka pitäisi siis tehdä kunnolla että ne olisivat aidosti vaikuttavia ja tekijöitten määrä on vähentynyt tehtävien määrä on lisääntynyt

nykyinen sosiaaliturvalainsäädäntö ei sitä mahdollista ellei olisi muita tekijöitä esimerkiksi se että työvoimatoimistossa on liian vähän porukkaa tekemässä niitä tarjouksia tai sosiaalitoimistossa on liian vähän ihmisiä pitämässä huolta siitä että sitä ei voida käyttää väärin

toivon hartaasti että tämä asia tulee sieltä ulos sellaisessa muodossa ettei tätä enää ensi vuonna tarvitse tällaisella hallituksen esityksellä valiokunnan mietinnöllä täällä puolustaa

sasille että todellakin otittehan te kantaa työntekijöitten asiaan mutta tähän työttömyysvakuutukseen te ette ottaneet kantaa ja jos te vaivatta saisitte sen vielä sopimaan suomen perustuslain tulkintaan niin että mitään erityistä siinä ei ole niin silloin joudun kyllä ihmetyksen valtaan

on ehkä syytä kysyä kuinka pitkälle ilmastonmuutoksen pitää edetä ennen kuin aidosti alamme kysyä sen perään mikä on tarpeellista ja mikä on välttämätöntä

on olemassa aika suuri pelko että se varsinaisen tekemisen kohde eli työttömät työnhakijat siinä kuitenkin sen laskun sitten lopulta maksavat

mutta varmuuden vuoksi kun en oikein luota vieläkään siihen että sata komitea saa itsestään riittävästi pinnistettyä niin tulen asian toisessa käsittelyssä ihan itse tekemään tästä yhteisestä vastalauseestamme hylkäysesityksen

tekee mieli sanoa että kyllä tässä maassa muutamakin työtön on jäänyt työllistymättä vain siksi että te toimistoilla ei ole ollut riittävästi voimavaroja paneutua sen asian hoitamiseen

veroesitys sinänsä on varmaan saatettu täällä eduskunnassa kohtuullisen asialliseen tilaan mutta pikkuisen kummalliselta tietysti tuntuu se kun tässä nyt kuitenkin eduskunnan toimesta otetaan ensin rahaa pois ja sen jälkeen kirjoitetaan että se on annettava sitten maaliskuussa takaisin

hallitusohjelman keskeinen kirjaus koskien lääkekorvauksia on se että niiden jotka sairastavat paljon asemaa parannetaan ja samalla turvataan se että pienituloisten köyhien ihmisten lääkehoito ei vaarannu tämän uudistuksen seurauksena se turvataan tai tilannetta parannetaan

ehkä siitäkin voisi jotain johtopäätöksiä tästä lainvalmistelusta tehdä mutta mielelläni jättäisin sen hallituspuolueitten edustajien tehtäväksi sitten budjettikäsittelyn yhteydessä yhdessä meidän kanssamme tietysti

tämä keskustelu tästä tatusta on paitsi kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan tukien väärinkäyttöön sinänsä sillä on myöskin onnistuttu leimaamaan erittäin iso joukko sellaisia nuoria jotka ovat aidossa syrjäytymisvaarassa ja jotka eivät ole kykeneviä työhön

esimerkiksi tänne eduskuntaan tänään tiistai aamunakin kun tuolta lähdin lentämään niin ihan yhtä hyvin olisin voinut tulla junalla jos yöjunia ei olisi lopetettu mutta olisin voinut tulla tietysti junalla jo eilen illallakin

ministeri risikko voimmehan nyt varmasti uskoa että sekä tässä kokonaisuudistuksessa että myöskin näitten lääkekorvausten leikkausten osalta hallitusohjelmasta pidetään kiinni

mutta tietenkin on niin että johonkin rajaan asti esimerkiksi napapiirin pohjoispuolella olevan matkailuyrittäjyyden näkökohdat on otettava huomioon ja on otettava muitakin näkökohtia mutta ennemmin tai myöhemmin meidän on tehtävä se periaatteellinen ratkaisu haluammeko me torjua ilmastonmuutoksen vai emmekö me halua

ponnisteluistani huolimatta en voi olla palauttamatta mieleeni vanhaa matkaravinnon mainoslausetta siitä että kiireessä kelpaa huonompikin ruoka

minä tiedustelisin ministeriltä tai ministereiltä

mitä ovat ne toimenpiteet joilla tämä hallitusohjelmassakin perustettu työryhmä jonka on tarkoitus estää syrjäytymistä köyhtymistä ja edistää terveyttä aikoo saada aikaiseksi nimenomaan tässä asiassa

minua huolestuttaa erityisesti se tietävätkö nämä nyt yhdistyvät virastot mitä niitten pitää tehdä yhdessä ovatko ne valmistautuneita oikeasti siihen

toki minua epäilyttää hieman sekin mitä ne pystyvät tekemään erikseen kun olemme kuulleet esimerkiksi tänään sosiaali ja terveysvaliokunnassa te keskusten huolen te toimistojen toimintamäärärahoista

kun työttömyys kasvaa tehtävät lisääntyvät ja lainsäädäntö entisestään byrokratisoituu niin toimintamäärärahoja vähennetään

todellakin kuten ministeri totesi tässä on vähän kuulostanut siltä edustaja pertti virtasta kuunnellessani että ottawan sopimus on solmittu siksi että suomi saataisiin liittymään natoon

arvoisa puhemies

en tiedä en nyt muista onko edustaja zyskowicz itse mutta kokoomuslaisia siellä on aika paljon

se on solmittu inhimillisistä syistä

sen sijaan suhtaudun hieman arvellen sellaisiin asumiseen kohdistuviin kulutusveroihin joitten pohja ei ole kulutusta ohjaava vaan fiskaalinen

jalkaväkimiinat ovat ilmeisesti muualla kuin suomessa jossa ne eivät näytä olevan vaarallisia yksi traagisimmista aseista siviilien ja erityisesti lasten kannalta

asumiseen kohdistuva verotus ja viittaan tässä nyt viime viikolla täällä käytyyn ruuan arvonlisäverokeskusteluun on taloudellisen ja yhteiskunnallisen tasa arvon edistämisen kannalta arveluttavaa koska se kohdistuu kaikkein voimakkaimmin kaikkein pienituloisimpiin ja myöskin lapsiperheisiin

siitä syystähän se sopimus on solmittu

tietysti kun kuunteli edustajien zyskowicz ja rantakangas puheita siitä kuka missäkin hallituksessa mitäkin on tehnyt jotenkin tuntui vähän kummalliselta jos hallituksessa voidaan vastata suomen kansainvälisistä sitoumuksista mutta oppositiossa sitten ei tarvitse

se tapahtuu tuottamalla verorahoitteisesti julkisia palveluita joiden hankinta vain markkinoilta markkinahintaan vaarantaa erityisesti vähävaraisten ihmisten edellytykset käyttää näitä palveluita

tietysti jos tatu onnistuisi asumaan jossain halvemmalla niin hän ei saisi tältä osin sitä toimeentulotukea että siis kyllä tältä osin varmasti tässä yhteensovittamisessa tekemistä on

en tiedä minkä kuvan se suomesta antaa

mitä isompi perhe sitä isommissa asunnoissa yleensä ainakin kerros ja rivitaloissa on hupaisa missä asun jouduttaa summa joudutaan asumaan ja silloin myöskin neliötä kohti lasketut asumiskustannukset tuppaavat olemaan korkeampia

tämäntyyppiset ääriesimerkit valitettavasti vain johtavat sitten siihen että kun toimeentulotuki on kuitenkin se viimesijainen tuki kyllä se tatukin sitä rahaa nyt väistämättä tarvitsee

siksi kuntien palvelut on tuotettava tehokkaammin ja taloudellisemmin mutta samalla vaikuttavammin ja oikeudenmukaisemmin

siksi pitää olla tarkkana siinä että asumiseen kohdistuvaa verotusta käytetään kulutusta ohjaamaan nimenomaan sellaisissa asioissa jotka yhteiskunnallisen tulevan hyvinvoinnin kannalta ovat tärkeitä kuten nyt esimerkiksi ilmastonmuutos ja luonnonvarojen riittävyys

kannatan puhemiehen esitystä ja totean että ihmettelen edustajan puheenvuoroa

kysyin vain onko siellä mahdollisesti käyty siellä katolla koska siinä on tämän ongelman ydin

mutta millä tavoin ministeriö nyt aikoo ikään kuin oman hallintonsa sisältä huolehtia siitä että tavallaan ne kiireessä tehdyt jossain määrin ehkä ongelmallisetkin päätökset voitaisiin välttää kun seuraavan kerran influenssa tai joku muu rokotusta vaativa tilanne tulee

kyllä siellä joka syksy miehet kiipeävät sinne katolle huolehtivat siitä että jos nähdään tippuvia putkia niin ne korjataan